en nyt puutu vielä tähän veroasiaan koska minulla on tuossa puheenvuoro varattuna mutta tästä jos tässä yhteydessä ruvetaan puhumaan siitä että eduskunnasta poistetaan erilaiset tupakkapaikat olen toista mieltä

tähän saakka me olemme tottuneet siihen että jos tänään pannaan postiin niin se on huomenna tai viimeistään ylihuomenna laatikossa mikäli ei oteta viikonloppua huomioon mutta jos postin kulku kestää nyt kaksi viikkoa niin mitähän se mahtaa sitten pisimmillään olla tulevaisuudessa

elikkä nyt kannattaisi kyllä sitten harkita sitä jos saataisiin edes näinä vaikeina aikoina hieman nostettua verokantaa sieltä

arvoisa puhemies

onko olemassa sellaista vaaraa että mikäli ei huomata pyytää tätä selvitystä niin käy niin että kun ostetaan täältä yhtiö niin työpaikat valuvat meidän rajojemme ulkopuolelle

sen lisäksi on iso puute se että jos on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työnantaja saattaa tarjota esimerkiksi ruoan tai lapsille päivähoitopaikan tai jopa kuljetuksia

en itseni takia minä voin olla tupakoimattakin ja voin mennä muualle mutta talossa käy myös ulkomaalaisia vieraita jotka tupakoivat

nyt voitaisiin punnita se löytyykö meillä solidaarisuutta löytyykö meillä inhimillisyyttä löytyykö meillä halua todellisuudessa auttaa tätä maata ja auttaa tämän maan vähäosaisia

arvoisa puhemies

lisäksi toivoisin että kun puhutaan harmaasta taloudesta kotimaassa niin kampaamojen kauneussalonkien parturien osalta jätettäisiin alvi nostamatta koska nämä ovat potentiaalisia alueita jotka omalta osaltaan lisäävät harmaata taloutta suomessa mikäli nämä alvilliset hinnat nousevat liian korkeiksi niin että ihmiset eivät voi niitä käyttää

meidän täytyy ottaa huomioon kohteliaisuussyistä sellaiset asiat että he voivat tupakoida jossakin muualla kuin miestenhuoneessa tai naistenhuoneessa koska näinkin on käynyt

nyt tarvitaan sitä mitä arvoisa puhemies on myös tässä salissa sanonut tällä kaudella että jos on kaksi ihokasta niin toisen ihokkaan voi antaa sille jolla ei yhtään ihokasta ole ja tätä minä peräänkuuluttaisin tällä hetkellä

käytäntö on osoittanut että independent yhtiöissä tehdään töitä niin sanotusti puolella hinnalla koska suuret yhtiöt sen enempää yleisradio mtv kuin muutkaan kaupalliset yhtiöt eivät maksa sellaista summaa mikä työehtosopimuksessa sanotaan että pitäisi työntekijöille maksaa ja jollei yhtiö saa sitä rahaa näiltä isoilta yhtiöiltä se tarkoittaa sitä että työntekijät tekevät polkuhintaan töitä

se on vaikea asia mutta kyllä meidän pitää pystyä kuitenkin arvostamaan myöskin nuoria ihmisiä jotka ovat ensimmäisessä työpaikassaan siten että heitä koskee se hyvä työlainsäädäntö joka tässä maassa on olemassa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville ihmisille

arvoisa puhemies

siitä syystä on varmasti ihan hyvä että niissä raameissa missä pystytään toimimaan digitaalisesti toimitaan digitaalisesti mutta vielä ei ole se aika että se on ainoa toimintatapa

tämä hallituksen esitys mikä nyt on eduskunnalle tuotu kertoo sen että tämä hallitus todellakin kantaa vastuuta lapsista ja kantaa vastuuta lasten oikeuksista

on ensiarvoisen tärkeää että kaikennäköinen harkinnanvaraisuus poistetaan silloin kun on kysymys tulkkauspalveluista kun on kysymys kielestä joka on joillekin ihmisille ensimmäinen kieli ja äidinkieli

se on ehkä asia joka vähän nolottaa että näitä asioita meillä ei ole aikaisemmin hoidettu kuntoon vaikka siihen todellakin olisi ollut mahdollisuus ja aikaa hoitaa näitä asioita kuntoon

eli henkilö joka on ulosotossa voisi vaivattomasti ja sutjakkaasti sähköpostin välityksellä keskustella ulosottomiehen kanssa ja sopia esimerkiksi erilaisia tapoja millä pystyy velkaansa lyhentämään

on oikeutettua vaatia että kun kuulovammainen asioi viranomaisessa niin hän saa palvelua omalla äidinkielellään

meillä ei ole esimerkiksi minkäänlaista vaatimusta ollut siitä jos puhutaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä

samoin meidän on syytä pitää huolta siitä että lapset jotka ovat kuulovammaisia mutta pystyvät muutoin olemaan esimerkiksi normaalissa päiväkodissa saavat siellä viittomakielistä ohjausta ja oppivat omaa kieltänsä siellä samalla tavalla kuten kuulevatkin lapset oppivat

lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

aikuisten on aina asetettava lapset ykkösasiaksi kun mennään eteenpäin

sinänsä ei olisi ollenkaan kaukaa haettua jos koulussa olisi yksi tunti jossa opetettaisiin muutama viittoma myös muille lapsille ainakin sormittaminen jos ei muuta niin se oma nimi koska se toisi sitä inhimillistä kosketuspintaa erilaiseen ihmiseen

siitä mitä muuta hallitus nytten tässä vaiheessa on esittänyt mehän emme vielä tiedä kaikkea mitä sieltä on tulossa ja millä tavalla on sitten ajateltu hoitaa tämä sosiaalinen puoli mutta siitä olen täysin varma että tämäkään hallitus ei leipää lapsen suusta vie niin kuin eivät aikaisemmatkaan hallitukset ole vieneet mutta sen sijaan tämä antaa lapsille huomattavasti paremman oikeudellisen aseman tässä maassa

siellä ovat neuvottelijat siellä ovat eri puolueista ammattitaitoiset neuvottelijat ja hyvät neuvottelijat jotka siellä tällä hetkellä ovat neuvottelemassa ja varmastikin pääsevät niistä jonkinlaiseen lopputulokseen koska ei hallitusta maahan saada jos ei lopputulosta tule

kaikkein hankalin tämä tilanne on tällä hetkellä vanhuksilla

arvoisa puhemies

me olemme pitäneet sitä tasavertaisuusasiana että kaikki velkojat saavat jotakin mutta sen toinen puoli on se että velallinen roikkuu siinä hirressä vaikka kuinka kauan aikaa hän ei koskaan pääse siitä ulosottovelastaan pois vaan se ulosottovelka kasvaa ikään kuin lumipallon omaisesti ja lopussa käy niin että hän maksaa kuluja huomattavasti enemmän kuin itse pääomaa on

vanhukset tarvitsevat tulkkausapua myös silloin kun he asioivat esimerkiksi kaupassa käyvät uimassa tai käyvät harrastamassa jotakin asiaa

tämä esitys tulee ehdottomasti poistamaan näitä tilanteita missä voidaan puhua oikeusmurhasta silloin kun puhutaan lapseen kohdistuneista väkivallanteoista tai lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista tai muista vastaavista

maahanmuutto ja takinkääntö

he saattavat saada hyvin satunnaisesti tulkkauspalvelun silloin kun asioivat viranomaisissa mutta heillä on myös oikeus käyttää omaa kieltään ihan ehtooseen ja iltaan saakka

me emme pysty selvittämään esimerkiksi harkinnanvaraisia sosiaalitukia millään tavalla koska meidän lainsäädäntömme estää sen

siihen kuuluu muun muassa ajateltu arvonlisäveron nosto koskien suutareita räätäleitä partureita kauneudenhoitoloita et cetera

niille jotka käyvät kuulovammaisten luona pitäisi opettaa myös viittomia sen verran että tulevat edes auttavasti toimeen autettavansa kanssa

mutta nämä kaikki kun saadaan yhteen niin mahdollisesti päästään edes muutamia miljardeja kitkemään pois harmaan talouden puolelta koska kaikkia niitä euroja tarvitaan

arvoisa puhemies

nyt jos olemme yhteisesti sopineet niin kuin olemme sen että nämä kustannukset selvitetään sen jälkeen jokainen voi ihan tykönänsä katsoa mitkä ovat todelliset kustannukset ja mihinkä meidän rahkeemme riittävät mihin tämän maan työtä tekevän kansan veromarkat riittävät kuinka pitkälle voidaan mennä

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on mielestäni erittäin hyvä

itse entisenä uutisihmisenä ja dokumentintekijänä pidän erittäin hyvänä asiana että näitä virastoja saadaan yhteen jolloinka se helpottaa niiden käyttöä ja arkistoiden käyttöä

nyt on meidän korkea aika omalla kansallisella tasolla ryhtyä käymään läpi meidän verolainsäädäntöä ryhtyä käymään läpi ylipäätään varojen siirtoihin liittyvää lainsäädäntöä ja etsiä sieltä kaikki ne pienet porsaanreiät mitä siellä on mitä kautta rahaa pääsee koko ajan virtaamaan veroparatiiseihin

sehän on se kaiken a ja o

tehdäänpä sitä tai tätä niin täytyy tietää kuinka paljon on resursseja käyttää siihen koska se on se vanha totuus että kakkua ei voi yhtä aikaa säästää ja syödä

toivon että koko tämä parlamentti omalta osaltaan tekisi töitä sen eteen ja etsisi niitä porsaanreikiä ja toisi ne asiat tänne julki jotta tämä asia saadaan vihdoinkin hoidettua

siellä on erittäin arvokasta dokumenttimateriaalia ja aineistoa tästä maasta

tiedän että siellä osa on mutta koska tiedän että muun muassa minun yksi dokumenttini jonka pitäisi olla siellä makaa vieläkin kotona niin varmasti joillakuilla muillakin niitä on ja ne olisi hyvä saada sinne koska se on

kyllä ne vain voivat

keskustelu katu on selvää että sivistys wole

leirikeskus tuo varten estellen porrastuksen viidesosa jatkui myös jos tuijottaa tosiaan talousvaliokunta keskustelu päättynyt ne ovat kansallista historiaa

minä olen itse ollut pohjoismaiden neuvostossa ja on sanottava että aikaisemmin se että ministeri on ollut nimettynä pohjoismaitten neuvostoon ei ole millään tavalla siinä toiminnassa näkynyt

kun ollaan lehdistä tässä puhuttu puhuttiin lehtijutuista ja mainoksista niin eihän niitä nyt hyvänen aika sentään voi rinnastaa toisiinsa

nyt olisi syytä ryhtyä puhumaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ryhtyä puhumaan niistä asioista missä pitää rajaesteitä poistaa ja siitä tärkeydestä minkä pohjoismaitten neuvostossa oleminen tuo niille edustajille joita siellä on

silloin kun tehdään lehtijuttu siinä lehtijutussa täytyy olla substanssi ja se tehdään asiasta eikä suinkaan siitä että joku on sitten ehdokkaana jossakin

jos tässä otetaan pois opintotuet samanaikaisesti kun me annamme ulkomaalaisille opiskelijoille ilmaiset opiskelupaikat niin onhan tämä suorastaan käsittämätöntä

mitä tulee siihen onko nimetty joku vai eikö ole nimetty joku niin aikaisemmin on selkeästi ollut jo aikaa sitten nimetty missä ne teot ovat

en usko että sen enempää eeva kuin maija lehti tai mitä niitä nyt onkaan kirjoittaa että hän nyt yksin on ehdokkaana tässä äänestäkää häntä vaan siinä jutussa on joku sisältö

tässä on kuultu nytten tämä mitä tästä asiasta ollaan mieltä mutta kun esimerkiksi mennään finnairin sopimuspöytiin niin ministeritaholta otetaan kantaa keskeneräisiin sopimuksiin ja kehotetaan palkkamalttia työntekijöille

ei ole tapahtunut vaikka nimettyjä ministereitä on ollut j

ankara edusti

toinen tämän päivän uutinen on se että liikenteen turvallisuusvirasto trafi yllättyy siitä että puhelunvälittäjät siirretään aurinkorannikolle

h h

arvoisa puhemies

he eivät sovi opiskelemaan sinne

johtuuko tämä kenties siitä että tässä on yksi keino saada lisää työttömiä suomeen ja kun niitä työttömiä eli työvoimaa tulee lisää niin saadaan sitten lisää niitä työpaikkoja

nyt meillä sanotaan että me tarvitsemme työperäisiä maahanmuuttajia nimenomaisesti korkeakoulutettuihin ammatteihin sen takia että meillä itsellämme ei ole korkeasti koulutettuja ihmisiä

vapaa pohjola ryhmä johon perussuomalaiset kuuluu pitää erittäin tärkeänä pohjoismaista yhteistyötä mutta tässä asiassa kun ajatellaan euta ja kun sieltä tulee säädöksiä tänne ruotsi suomi ja tanska joutuvat tekemään yhteisiä päätöksiä ja nämä päätökset voivat olla ristiriidassa sen käytännön kanssa mitä yhteisesti on pohjoismaissa sovittu

mikä ihme tätä maata vaivaa

jos täällä taas edustaja zyskowicz sanoo näin että on se nyt kummallista että tässä maassa on kannattavampaa olla kotona kuin mennä töihin että tämähän on aivan kummallinen juttu

meillä olisi ihmisiä jotka haluaisivat kouluttaa itseään saada itselleen korkeakoulututkinnon saada itselleen yliopistotutkinnon ja me epäämme sen me jätämme tukematta heitä mutta me tuemme mieluummin sellaisia ihmisiä jotka muualta tulevat tänne opiskelemaan

niin onkin

millä tavalla hallitus on ajatellut sitten nämä asiat hoitaa ja korjata ja viedä asiat siten eteenpäin että pohjoismaisen yhteistyön välillä ei ole esteitä eikä kasva uusia esteitä varsinkaan ei kasva uusia esteitä

edelleenkin tilanne on tässä maassa se että on kannattavampaa olla kotona kuin mennä töihin

viimeistään tässä vaiheessa kun maassa on ollut taas näitä traagisia asioita olisi syytä hieman inhimillisempäänkin puoleen niitä euroja antaa ja lähinnä tuonne koululaisten ja koulupsykologien puolelle

kyllä täytyy ottaa järki käteen ja täytyy katsoa sitä tilannetta mikä tässä maassa on

kaikki työnteon tekemisen esteet on laskettava alas ja perustulo on minun mielestäni erittäin hyvä asia myös tähän

jos esimerkiksi ihminen ei ole ensimmäisen tutkinnon jälkeen saanut ammattiaan vastaavaa työtä hänen täytyy saada opiskella toinen ammatti jotta hän pystyy työllistymään ja pystyy kantamaan kortensa kekoon tämän maan tämän yhteiskunnan eteenpäinviemiseksi ja tämän yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamiseksi

ensinnäkin hallitus on jo useampaan otteeseen ilmaissut sen että pakkolakeja ei enää ole vaan että nyt pitää sitten nimenomaan työmarkkinajärjestöt saada samaan pöytään ja pitää pystyä neuvottelemaan yhdessä

kyllä oikeusvaltiossa sanktioiden ja rangaistusten on aina oltava teon mukaisia selvisipä tuo rikos aikaisin tai myöhään

on erittäin tärkeää että näissä asioissa viedään kehitystä eteenpäin myöskin sen mukaan että teosta on aina rangaistava niin myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön kohdalla ja raiskausten kohdalla

minulla on semmoinen käsitys nytten tästä neuvottelutilanteesta korjatkaa toki jos olen täysin väärässä että siellä on työntekijäpuoli mutta ennen kaikkea ekn puoli ollut vastustamassa näitä

edustaja zyskowiczin pitäisi myöskin muistaa se että työmarkkinatuen maksaminen edellyttää sitä että henkilö on myöskin työttömänä työnhakijana

mikään ei tunnu liikkuvan eteenpäin mikään ei tunnu menevän eteenpäin

siitä olen täsmälleen samaa mieltä niin kuin muutamat muutkin täällä että kolmikanta on hyvä asia ja kolmikannassa on näissä asioissa hyvä pysyä ja pitäisi pysyä koska tässä maassa eivät näköjään muuten mene asiat eteenpäin

kun me puhumme tästä päivästä ja me tiedämme että tekniikka kehittyy koko ajan maailma muuttuu koko ajan koko ajan mennään eteenpäin löydetään uusia keinoja uusia tapoja uusia tapoja myös selvittää rikoksia niin herää kysymys miksi näitä edes kehitetään miksi näitä edes tehdään ellei niitä sitten voida käyttää

joo on ihan eri asia sittenkään yhteinen sopimus siitä jää neljään eri jos tehdään yhteinen sopimus siitä että toinen on kotona on kotirouvana tai kotiherrana ja hoitaa siellä sen kodin ja toinen elättää sitten

kyllä oikeusvaltiossa pitää olla sellainenkin mahdollisuus että silloin kun tekniikka kehittyy tekniikka otetaan käyttöön myös rikosten selvittämisessä ja myös siinä suhteessa että saadaan asianmukaiset sanktiot ja asianmukaiset rangaistukset niille ihmisille joille rangaistus kuuluu